pidän myönteisenä sitä että päätöksiä tehdään ajassa niin kuin valtiovarainministeri totesi mutta kuitenkin vain ne rahat joita on nyt mahdollisuus käyttää eli välttämättömät ovat tässä ohjauksessa

esimerkiksi helsingin sanomat on nyt kertonut tilanteista missä ammattiliittojen työntekijät ovat olleet kampanjatyössä ja vaikka tämäntyyppinen pitäisi ilmoittaa tätä ei ilmoiteta

totta on se että muutos tulee aiheuttamaan myös rahallista säästöä

paras lääke nimittäin kohtuuhintaiseen asumiseen on riittävä tarjonta

silloin keskustan ja kokoomuksen johdolla hallitus teki esityksen jossa parturi kampaamot olisi vapautettu aukiololainsäädännöstä kokonaan

arvoisa puhemies

se nivoutuu tähän pakettiin myös niin lähelle että kysyn arvoisalta ministeriltä minkälaisella aikataululla nämä kehysriihen ratkaisut saadaan eteenpäin niin että tuo kohtuuhintainen vuokra asuntotuotanto saadaan jälleen liikkeelle

arvoisa rouva puhemies

nyt toivottavasti pääsemme tähän itse asiaan eli käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä gambian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

silloin se on kyllä meidän kaikkien etu että tulli on toimiva niin meillä suomessa kuin maailmanlaajuisestikin

minun mielestäni tämä valvottu koevapaus on aivan perusteltu malli tuossa vapautumisvaiheessa ja niinä viimeisinä aikoina kun rangaistusta suoritetaan

kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee perusopetuksen kehittämisen tarpeelliseksi ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa

turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut merkittävästi

ja kun keskusta arvostelee kataisen lähtöä niin ei kovin kauas taakse tarvitse katsoa millä tavalla keskustan entinen puheenjohtaja pääministeri matti vanhanen tehtävänsä jätti

tällainen esitys tuli eduskuntaan hallituksen yksimielisenä esityksenä mutta talousvaliokunta muutti asiantuntijakuulemisen jälkeen tätä esitystä

aluetasolla vastuu nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta on siis jatkossa aluehallintovirastolla mutta niin kuin sivistysvaliokunta on lausunnossaan korostanut ei tämä muuta sitä että nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tavoitteena on eri toimijoiden kokonaisuus jossa nuorisotyö koulu työhallinto ja sosiaali ja terveystoimi toimivat yhdessä

arvoisa puhemies

arvostettu puhemies

muissa maissa päivitetyt säännökset antavat myös mahdollisuuden niin sanottuihin salaisiin kotietsintöihin epäiltyjen siitä heti edes tietämättä

oikeuskansleri kertoi että kanteluita on tullut ennätysmäärä ja aika paljon kasvavassa määrin myös kanteluita suomalaisen perinteen vaalimisesta

me tulimme monessa tällä sektorilla ensimmäisenä mutta se toki tarkoitti sitä että myöhemmin vastaavia toimintoja esimerkiksi matkapuhelinjärjestelmiä ja muita käyttöön ottaneet maat ajoivat ohi niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut

meillä on merkittävästi lisääntynyt hornetien käyttö tunnistelennoissa ja on tärkeää turvata myös se että meidän koskemattomuutemme on turvattu kaikissa tilanteissa

arvoisa puhemies

tästä tulee se ongelma

se on asteittaista vapautumista ja minun mielestäni ihan hyvä ja kannatettava asia

tämän lisäksi heille on tarjottava riittävät tiedot taidot ja valmiudet joita he tulevat elämässä pärjätäkseen tarvitsemaan

ammattistartin isoin tarve on nimenomaan näissä kasvukeskuksissa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla uudellamaalla tampereella turussa ja siellä on erittäin paljon myös hakijoita näihin ammatillisen koulutuksen tutkintoon johtaville paikoille

kyllä siinä tietysti tärkeässä roolissa oli nimenomaan se huoli että näissä kauppakeskuksissa todettiin ja koettiin haasteelliseksi vaatimukset pitää kaikki liikkeet auki kauppakeskuksen aukioloaikojen puitteissa eli usein jokaisena päivänä myös pyhänä ja iltaisin mihin tässä edustaja mäkipää edellä viittasi

tämä on siis kahdenvälinen sopimus meidän ja gambian maiden välillä lentoliikenteestä ja sopimuksen voimaansaattaminen tukee hyvällä tavalla meidän hallituksemme kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta

niin kuin tässä esille on useammassa puheenvuorossa tullut ympäristövaliokunnassa kävimme tätä asiaa varsin laajasti läpi

pidän nyt erittäin myönteisenä että on linjattu että esimerkiksi yksittäisen virren kauniin suvivirren laulaminen päiväkodissa koulussa taikka vanhainkodissa ei ole uskonnon harjoittamista

perusväylänpidossa asetetaan ensi vuonna etusijalle teiden ratojen ja vesiväylien jokapäiväinen liikennöitävyys väyläverkon kunnosta huolehtiminen sekä turvallisuus ja ympäristö

mutta kyllä olen samaa mieltä että me tarvitsemme myös rohkeita tekoja kilpailukyvyn parantamiseksi ja myönteisesti kuuntelin että myös edustaja heinäluoma tukee kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä ja jopa olisi odottanut näitä toimenpiteitä nopeamminkin aikaan

mutta oikeastaan tässä samassa keskustelussa kysyisin oikeusministeri henrikssonilta millä tavalla tämä vapautuvien vankien vaarallisuusarviointi asia on etenemässä

arvoisa puhemies

tämähän on ollut erittäin iso uudistus jossa nimenomaan on haluttu lähteä uudistamaan päätöksentekoa siitä lähestymiskulmasta että remontit voitaisiin tehdä ajoissa on sitten kyse ikkunaremonteista putkiremonteista tai muista

arvostettu puhemies

aikanaan kun eussa tätä direktiiviä käsiteltiin niin jos oikein muistan niin suomalaismepeistäkin vasemmisto ja vihreät tätä kannattivat

ja niin kuin hallintovaliokunta on tätä jatkanut niin he ovat todenneet ja pitäneet tärkeänä että aluehallintovirastojen ely keskusten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä tulee tämänkin jälkeen jatkaa ja vahvistaa nuorten asemaan liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi

arvonlisäveron alarajan nosto tukee yrittäjyyttä ja se on tärkeä toimenpide

kun hän ei ehdi kotivaaleissa äänestää muuttaa tämän jälkeen toiseen kaupunkiin jatkamaan opintojaan niin tuo ensimmäinen ja usein se tärkein äänestystapahtuma jää kokematta

meidän on syytä pystyä tulevaisuudessa rakentamaan yhä enemmän keskikaiteellisia ohituskaistoja eritasoliittymiä ja myös kevyen liikenteen väyliä

sopimuksella edistetään kilpailukykyä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla sekä avataan uusia mahdollisuuksia lentoliikenteelle suomen ja gambian välillä

silloin on pelko että näille nuorille jotka tarvitsisivat ammattistarttipaikkaa ei tuota paikkaa löydy

tämän asian nosti menneenä syksynä esille näkyvästi myös eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja anne holmlund

ja kun direktiivi on voimaan siellä saatettu niin se myös tähän saliin sitten tulee

toisaalta tämä lyhennys rytmittää varuskuntien vuosirytmiä niin että se mahdollistaa edellisen saapumiserän koulutustulosten analysoinnin koulutuksen kehittämisen sekä mahdollisuuden lyhyeen lomaankin

edustaja kurvinen tietää hyvin sen minkä takia jalasjärven kunta ajautui taloudellisiin ongelmiin minkälaisia päätöksiä siellä oli tehty ja kenen johdolla sitä on nyt turha tässä enää sen enempää läpikäydä

meillähän on tänä päivänä järjestelmä sen oloinen että ainoastaan aivan vakavimpien rikosten kohdalla vaarallisuusarviointi vapautuville vangeille tehdään mutta siitä huolimatta meillä on päässyt vapaaksi sellaisia ihmisiä jotka ovat hyvin nopeasti vapautumisen jälkeen syyllistyneet uuteen väkivaltarikokseen

toivottavasti hallitus näissä etenee määrätietoisesti

mutta kyllä tässä varmasti on siitä myös kyse että resursointi ei ole aivan riittävällä tasolla kun ulkomaankauppa nettikauppa ja muut ovat kasvaneet räjähdysmäisesti

tässä keskustelussa esille nousi myös luottotieto ongelma ja se että pankit eivät anna pankkitunnuksia ja se on aiheellinen huoli

tämä on yksi sellainen asia jonka sivistysvaliokunta halusi nostaa omassa mietinnössään esille seuranta asiana

perusopetuksen tulevaisuutta pohtiessamme meidän on tarkasteltava paitsi opetuksen sisältöä ja tavoitteita myös kouluviihtyvyyttä oppimisympäristön kannustavuutta ja turvallisuutta sekä suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämistarpeita

täytyy kysyä toimiiko tällainen yhteinen lainsäädäntö koko eussa kun esimerkiksi meillä suomessa on paljon pieniä toimijoita kun taas euroopassa on runsaasti suurempia kuljetusalan yrityksiä

arvostettu puhemies

näitä tiehankkeita löytyy varmasti meidänkin jokaisen omalta kotikunta ja vaalipiirialueelta eli ympäri suomen tarpeet ovat voisi sanoa yhtä suuria

arvoisa puhemies

se usein tekee sitten äänestäjistä sellaisia etteivät he myöskään siellä täysin vieraassa suuressa opiskelukaupungissa tule tuota äänioikeutta käyttämään

hän toi esille tämän puutteen kouluttautumisen tekemisestä laittomaksi tai sen puutteen että suomen rikoslainsäädännössä ei tällaista kohtaa ole

nyt kun tämä eläintenpitokieltorekisteri toteutuu kiireellisiä kotikäyntejä tekevät valvontaviranomaiset voivat muun muassa katsoa jo ennen kotikäynnille taikka valvontakäynnille lähtöä onko eläimen omistajalla mahdollista kieltoa

toimiiko se oikeasti niin että tämän yhteistyön nimiin sitten vannotaan se on iso kysymysmerkki ja minun mielestäni tätä pitää hallitusti miettiä niin kuin edustaja kanerva tätä problematiikkaa esille toi kysyen mikä on kokonaiskuva

esityksen vaikutuksista todetaan että lentoliikenteen suomen ja gambian välillä odotetaan jatkuvan vähäisenä tämänkin jälkeen eikä sopimuksella siten ole merkittäviä lyhyen aikavälin yritysvaikutuksia ja finnair oyj piti ilmailusopimusta kuitenkin tervetulleena ja katsoi että sopimus edistää kansainvälisen lentoliikenteen vapauttamista

pitää löytyä jokin toinen malli jos pankit eivät verkkotunnuksia anna ja silloin on hyvä että on olemassa myös joku rinnakkainen järjestelmä ja siinä tämä sähköinen tunnistaminen toivottavasti tulee toimimaan

välillä kyllä tulee sellainen tunne että täytyykö meillä kaikkien asioiden olla lakikirjassa kirjoitettuna että sitä luetaan kuin elämisen ohjekirjaa vai riittäisikö se että säätäisimmekin vain yhden lain että suomessa olisi myös jatkossa maalaisjärjen käyttö sallittu

noiden ratkaisujen tekeminen ei ole aiemman lainsäädännön mukaan edennyt ja usein remontteja on tehty vasta siinä vaiheessa kun vahinko on jo koitunut

meidän pitää seurata sitä mikä on tämän ammattistartin vaikuttavuus mutta myös sitä miten sillä saavutetaan nämä nuoret ympäri koko laajan pitkän suomenmaan

mutta edustaja kurvinen mielestäni äsken te kuitenkin kannatitte sitä että jatkossakin taloudellisista syistä näitä voidaan tehdä ja se myös säilyy tässä lainsäädännössä jatkossa

tämä vastuullinen asekortti tai mitä nimeä siitä käytetäänkään on hyvä ajatus ja halusin ymmärtää edustaja kärnänkin puheenvuoron niin että ei hänkään ollut asettamassa tätä joidenkin kannattamaa aseiden kokonaismäärän rajaamista vaan nimenomaan niin että kortti voisi oikeuttaa tiettyyn määrään ja sitten olisi joku muu askelmerkki siitä eteenpäin

on helppo yhtyä siihen että pitää korostaa euroopan neuvoston perustehtävän merkitystä tällaisessa tilanteessa missä myös euroopassa on kyseenalaistettu oikeusvaltioperiaatteita sananvapautta ja muita perusarvoja

isompien teiden perusparantamisen lisäksi myös yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen tulee pystyä paneutumaan entistä paremmin

myös maksuperusteisen arvonlisäveron laajentaminen on hyvä kuten työn verotuksen keventäminen ja viron veromalli yrittäjyydessä näitä pitää nyt määrätietoisesti viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

mutta kyllä tätä keskustelua kuunnellessa on jäänyt mietityttämään se onko tässä nyt kaikki kortit katsottu jos liikennevaliokunnassa on täysin erilaisia ajatuksia kuin sitten työ ja tasa arviovaliokunnassa

ainakin ammattilaiset ovat todenneet että jos vaarallisuusarviointi tehtäisiin kaikille väkivaltarikollisille niin silloin näiltä uusituilta väkivallanteoilta voitaisiin välttyä

viime vuonna vahvistetussa valtioneuvoston terrorismintorjunnan strategiassa kouluttautumisen kriminalisoiminen on asetettu yhdeksi tavoitteeksi ja on hyvä että tämän asian kanssa suomessa myös edetään

no talousvaliokunta muutti tuota esitystä ja parturi kampaamot jäivät edelleen tämän auki ololainsäädännön piiriin

tämä hissiproblematiikka oli tietysti poikkeuksellisen iso ja siinä on nimenomaan kyse myös rahasta

arvoisa puhemies

yhtenä esimerkkinä voi ottaa tämän nuorisotakuun esille jossa on tämäntyyppinen problematiikka eli ei oikein tiedetä kenellä lopulta se vastuu on

yksi asia joka esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnassa on aiheuttanut keskustelua on ulkomailla asuvien suomalaisten äänestäminen

taloudelliset syyt sellaiset joissa palveluita ei pystytä täyttämään ovat jatkossakin peruste sille että jonkun täytyy päätöksiä tehdä jos niitä ei sellaisessa tilanteessa kunnissa synny kun rahat eivät riitä ja palveluita ei enää pystytä turvaamaan

toisaalta eläintenpitokiellon valvominen on ollut hyvin vaikeaa koska valvontaa ei ole laissa määritelty kenellekään eikä kenenkään vastuulle

mutta kyllä isossa kuvassa hämmästelin tätä keskustan linjaa kuittipakkoa kohtaan

olemme eussa juuri niin vahvoja kuin meidän heikoin lenkkimme on ja minun mielestäni on järkevää että me pyrimme etenemään yhteisenä rintamana ja tekemään ratkaisuja yhdessä koko eun kanssa

kysyisin ministeriltä onko tämä asia etenemässä

ja tuntuu siltä että olisiko tässä syytä vielä kertaalleen katsoa onko kaikki mahdollinen tehty suomalaisten kuljettajayrittäjien hyväksi

arvoisa puhemies

aika monet jättävät äänestämättä sen takia että äänestäminen on vaikeaa ja vaatii matkustamista monessa maanosassa taikka valtiossa erittäin kauaksi

me olimme valtiovarainvaliokunnan delegaation kanssa vierailulla hetki sitten afrikassa ja tämä osaltaan hyvällä tavalla nyt avaa sitä yhteyttä mitä näihin eri afrikan maihin tarvitaan

vaikka yhteistyö toimisi niin loppuperin puuttuu se yksi puhelinnumero mihin edustaja skinnari viittasi että mihin soitetaan

supo on seurannut terrorismiin kouluttautumista vuosien ajan ja kertonut että tällaisia tapauksia on suomessakin havaittu

erityisasemallaan vastauspuheenvuoron saanut edustaja zyskowicz aivan oikein nosti esille että kuitenkin tässä tilanteessa pahin uhka ihmisoikeuksille on se mitä tapahtuu tällä hetkellä ukrainassa

se on koettu epäoikeudenmukaiseksi että alakerroksissa pohjakerroksissa asuvat ovat joutuneet osallistumaan siihen

myös jatkossa perusopetuksen riittävät resurssit on turvattava ja opettajien osaamistaso on pidettävä yhtä korkealla kuin nyt

niin kuin edustaja mustajärvi totesi ei ole perusteltua tehdä mitään kriteeriä että viisi asetta seitsemän asetta tai jotain muuta

aiemmin eläinsuojelurikoksista on voinut enimmillään saada vain ehdollista vankeutta

hyvä että se nyt lain tasolla etenee ja nimenomaan näin että se on yksi vaihtoehto näille rikollisille sitten päästä ehkä kiinni tavallisempaan elämään ja tuo pantavalvonta myös osana tässä on perusteltu

arvoisa rouva puhemies

arvostettu puhemies

rauhan pitää olla tavoite ehdottomasti sen eteen pitää tehdä kaikki voitava mutta jos tilanne tästä näiden nyt voimaan tulevien pakotteiden jälkeen vielä pahenee niin kysymys on tietysti se onko meillä vielä sitten keinoja joilla voimme toimia venäjää vastaan tai toimia tässä tilanteessa eun kanssa

viimeisinä viikkoina suuri osa varusmiehistä ja henkilöstöstä on lomilla ja tämä osaltaan on aiheuttanut sen että kaksi viimeistä viikkoa varusmieskoulutuksessa on usein mennyt varusteiden palauttamisessa ja muiden kotiutumiseen liittyvien toimenpiteiden parissa

tietyllä tavalla siinä sitä samaa ongelmaa on onko se vastuu kunnalla vai meneekö se sitten aluehallinnon elyyn taikka aviin

aiemman lainsäädännön mukaan he ovat voineet sitten kaataa tuon päätöksenteon ja hissin rakentamisen joka on monelle ikäihmiselle ja liikuntarajoitteiselle ja muillekin ihmisille elintärkeä asia

useimmiten tällaisista rikkomuksista on määrätty ainoastaan sakkoja joiden lisäksi on voinut saada eläintenpitokiellon ja mahdollisesti on voinut menettää tuon eläimen itseltään pois

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eli itä ukrainan monessa tilanteessa voisi sanoa että lähes avoin sota on se mihin meidän pitää kaikkien puuttua vahvalla otteella

mutta ehkä tätä päivää olisi jos emme suomessa uskalla sähköiseen äänestämiseen vielä mennä että menisimme ainakin niiden ihmisten osalta jotka asuvat pysyvästi ulkomailla

hieman tuntuu että mistään ei voi leikata kaikki säästötoimenpiteet ovat kyseenalaisia mitä hallitus on esittämässä

se on varmasti meidän jokaisen suomalaisen etu että me osallistumme omalla panoksellamme erilaisiin kriisinhallintatehtäviin mutta sen pitää tapahtua huolellisesti valmistellen

ja sen takia tällainen valmistelu mitä tietääkseni on suomessakin suunniteltu pitäisi kyllä nopeasti viheltää poikki ja luottaa suomalaisiin kokeneisiin metsästäjiin siinä että he tuovat uusia nuoria näiden harrastusten pariin ja toisinpäin

arvoisa puhemies

mutta tämä asia ei ole aivan niin yksiselitteisen selkeä tätä on muun muassa kritisoinut ja herättänyt siitä keskustelua myös itä suomen yliopiston rikos ja prosessioikeuden professori matti tolvanen

toinen ehdokas niin kuin edustaja zyskowicz toi esille saa me naisissa anna lehdessä ilta sanomissa iltalehdessä etusivun kuvan kolmen aukeaman ison jutun ja toinen joutuu ostamaan tämän näkyvyyden lehti ilmoituksella elikkä hän joutuu käyttämään rahaa

kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee että perusopetuksen uutta tuntijakoa pohtineen työryhmän esitys vastaa tavoitteiltaan yhteiskunnan koulutusjärjestelmälle asettamia muutostarpeita

on varmasti tarpeellista miettiä sitä millä tavalla yhdistykset toimivat suomessa

on tietysti totta että varmasti on mahdotonta löytää sellaista päätöksentekojärjestelmää joka olisi kaikkien kannalta oikeudenmukainen

tällä hetkellä valitettavasti on tilanne se että monet monet muut maat ovat paljon aktiivisemmin myös yritystoiminnan kautta toimimassa afrikassa

usein on käynyt niin että kun eläimet on nykylainsäädännön aikana haettu pois omistaja on alkanut haalia uusia eläimiä

onneksi yleiskokous on yksiselitteisesti tuominnut venäjän toimet ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen liittyen krimin liittämisen venäjään sekä sotatoimet itä ukrainassa

mutta on arvoisat kansanedustajat syytä myös muistaa että tämän päivän varusmieskoulutus on kaiken kaikkiaan tehokkaampaa kuin mitä koulutus on ollut aikaisemmin

valiokunnan puheenjohtaja nosti esille talvivaaran

sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettua lakia muutetaan sen soveltamisalaa muutetaan tässä niin että lakia voidaan jatkossa soveltaa sotilaallisen kriisinhallinnan lisäksi myös sotilaiden lähettämiseen sotilastehtäviin muuhun kansainväliseen kriisinhallintaan

uskoisin että tämä asia on laajuudeltaan sen tyyppinen että on syytä että maamme hallitus valtioneuvosto valmistelee tämän asian huolella yhdessä suojelupoliisin ja muiden toimijoiden kanssa ja tuo sitten huolellisesti tehdyn kokonaisuuden eduskunnan käsittelyyn

ehkä toiminta ja toimintatavat ovat siirtyneet muuttuneet ja ovat muuttumassa ja siihen tuo edellä sanomani muun muassa internetin osalta liittyy

ja siellä olisi monessa maassa mahdollisuuksia myös meille ja tämäntyyppiset sopimukset nimenomaan ovat tervetulleita tukemaan tätä kehitystä ja avaamaan uusia mahdollisuuksia

kysyisin pääministeriltä

onko mietitty myös sitä mahdollisuutta että tämä heiveröinen tulitauko ei pidä ja tilanne pahenee mitä me teemme seuraavaksi

moni eläinten kasvattaja onkin kannattanut itse nimenomaan tällaisen eläintenpitokieltorekisterin synnyttämistä josta olisi apua nimenomaan viranomaisille valvonnassa

arvoisa puhemies

itse olen ajatellut kaiken kaikkiaan tämän lupaprosessin jouduttamisessa sitä että sen että joku toimii nuhteettomasti ja vastuullisesti ilman rikosrekisteriä ilman mitään ongelmia pitäisi olla kyllä sen pitkän harrastamisen rinnalla jo riittävä tae ja merkki siitä että voi uuden aseen hankkia